tästä lisäyksestä puolet on tarkoitus käyttää tuulivoimahankkeiden tukemiseen ja loppuosa muihin uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta edistäviin hankkeisiin

meillä kaikilla oikeastaan ideologiaan katsomatta on isänmaallinen velvollisuus tehdä ne toimet jotka vahvistavat suomen julkisen talouden uskottavuutta

keskinäisriippuvuudella on erilaisia vaikutuksia myönteisiä ja kielteisiä mutta arvioimme saldon olevan selkeästi positiivinen

päätimme pelisäännöistä joilla omistajat ja valtiot pääomittavat pankkejaan sekä pääsimme sopuun kreikan tilanteen vaatimasta yksityisen sektorin velka ei puhu yksityisen sektorin velkajärjestelystä

viimeiset vuodet talouden ennustelaitokset valtiovarainministeriöstä ja suomen pankista etlaan ja pellervoon ovat vaalikauden aikana joutuneet jatkuvasti tarkistamaan ennusteitaan alaspäin

meillä on tämä lakiesitys nyt valmisteilla ja se taitaa olla jopa lausuntokierroksella elikkä on tulossa nyt mahdollisimman pian niin kuin aiemminkin on todettu

eli jokainen ajatteleva tavallinen suomalainen näkee että hallitus ja eduskunta tekevät kaiken voitavansa ettei suomi ylivelkaannu ja silloin se tarkoittaa näitä sopeutustoimia

arvoisa puhemies

ensimmäisenä ostovoiman turvaaminen maltillisten veronkevennysten ja tulonsiirtoihin tehtyjen korotusten avulla toinen työllisyyttä tukeva tarkkaan kohdennettu menoelvytys kolmas kotimaisen rahoitusmarkkinatoiminnan vahvistaminen neljäs suomalaisten työurien pidentämiseen tähtäävät rakenteelliset uudistukset ja viidentenä peruspalvelujen turvaaminen auttamalla kuntia selviämään talouden pahimman notkahduksen ylitse

en ole kuullut sen tuloksia ja haluaisin odottaa sen eduskunnan toivoman työjärjestyksen mukaisen vastauksen

todennäköistä on se että suomen talouskasvu sitten kun maailmalla kasvu liikkeelle lähtee tulee aika lailla viiveellä johtuen siitä että suomen talouden rakenne on hyvin vientivaltaista

kolmanneksi toiminnassa on korostettava kestävän kehityksen periaatteita ja ympäristön reunaehtoja ja neljänneksi kansainvälisen yhteistyön merkitys on arktisessa toiminnassa suuri ja sitä on vahvistettava

talouspolitiikan onnistumisen näkee aina vasta jälkeenpäin

velkaantumisen rajat tulevat nimittäin suomessa vastaan ennemmin kuin muissa eu maissa johtuen poik keuksellisesta ikääntymisnopeudestamme

tätä selittävät osin ongelmien ennenkokematon luonne kriisin megalomaaniset mittasuhteet välttämättömyys luoda uusia välineitä kriisinhallintaan ja jäsenmaiden erimielisyydet tavasta hoitaa kriisiä

tilanne olisi siis täysin toinen jos olisimme jättäneet jokaisen menoleikkauksen ja veronkorotuksen tekemättä kuten tässä salissa vaadittiin

mutta nyt on tilanne että meillä on suuri määrä lomautettuja ja toivomme että lomautukset eivät muuttuisi kaikissa tapauksissa irtisanomisiksi eli puhtaaksi työttömyydeksi ja näin ollen valtio tulee myös lomautuksen aikana tämän ansioon suhteutetun päivärahan maksumieheksi toisin kuin aikaisemmin on ollut tapana

meistä kukaan ei tule tietämään ainakaan vielä tässä vaiheessa mikä on bktn supistuma tämän vuoden aikana koska se jää nähtäväksi koska sitä ei kukaan tiedä tässä vaiheessa ei sen paremmin oppositio kuin hallituskaan eikä kukaan tässä maailmassa

mutta on muitakin tärkeitä asioita kuten tämän poliittisen luottamuksen palauttaminen ja juuri sen takia aiomme tuoda eduskunnan käsittelyyn tiedonannon jossa käydään koko poliittisen toiminnan rahoitusta läpi niin että me jokainen voimme sitoutua uusiin tämän päivän vaatimuksia vastaaviin käytänteisiin

meillä ei ole tarkoitus tehdä menokarsintoja eikä tarkoitus siis näin ollen ole tehdä muuta taloussopeutusta kuin sen minkä olemme päättäneet

arvoisa puhemies

palkoista sopimisen työrauhan ylläpitämisen teemat ovat puhtaasti meidän suomalaisten omissa käsissä ja sen takia täytyy nämä asiat ottaa erityisen vakavasti ja suhtautua niihin erityisen suurella vakavuudella erityisesti tässä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa

lapsilisät muut vähimmäisetuudet pääsääntöisesti ovat indeksissä

euroopan unioni pyrkii määrätietoisesti vaikuttamaan tilanteeseen ja viime viikolla eu maiden päämiesten kokouksessa annettu julkilausuma on vahva vetoomus rauhanomaisen ratkaisun puolesta

velkaantumisen hillitseminen luontaisesti edellyttää menosäästöjä ja verojenkin korottamisia mutta nämä päätökset on tehtävä määrätietoisesti ja taiten

meillä on toivon mukaan tulossa keskustelu tähän saliin omistajaohjauksesta

haluamme päästä siihen että normaalista palkkatulosta maksetaan normaalia palkkaveroa ja tämmöinen ikään kuin kikkailu estetään

ensin ongelmiin joutuivat esimerkiksi islanti latvia puola ja unkari

kun tätä asiaa käsiteltiin eduskunnassa niin tämä sopimus oli silloin kaikilta osin kansanedustajien käytössä ja talousvaliokunta sitä taisi aika huolellakin käydä läpi asiantuntijoiden voimin vielä

mutta kaiken kaikkiaan työmarkkinajärjestöjen rooliin kuuluu niin paljon semmoisia asioita joilla on todella iso merkitys kestävyysvajeelle eli tosi iso merkitys sille kuinka työurat pitenevät ja kuinka työssä jaksetaan pidempään

yksikään puolue tässä salissa ei ole esittänyt niin suuria leikkauksia ja veronkorotuksia että ne olisivat tässä talouskehityksessä riittäneet taittamaan velkaantumisen

se keskeisin arvovalinta jonka hallitus teki oli se että me haluamme tehdä sellaista talouspolitiikkaa joka taittaa velkaantumisen ja antaa suomelle uskottavan suunnan eteenpäin

suomen kannalta taloudellisena kysymysmerkkinä ehkä jopa vakavana haittatekijänä voi olla venäjän talouskehityksen mahdollinen hiipuminen

euromaiden ongelmien suurin syy on ollut huono talouspolitiikka yhdistettynä liian helppoon velkaantumiseen

mutta aivan yhtä lailla meidän tulee etsiä niitä keinoja joilla saamme lisää työtunteja tähän maahan eri vaiheissa oleville ihmisille eri elämäntilanteissa oleville ihmisille

holtiton lamoja tulee lamoja menee linja ei olisi myöskään luonut eurooppaan tai suomeen yhtään uutta työpaikkaa tai vahvistanut sitä luottamusta mikä on nyt osoittautunut suomen vahvimmaksi valttikortiksi

tästä syystä on perusteltua aloittaa varovainen asteittainen talouden sopeutumisohjelma jo tämän vuoden heinäkuusta alkaen vaikka jatkammekin samanaikaisesti elvytystä

ministeri hautala on itse puhunut muun muassa minulle ja monelle muulle siitä että hän haluaisi tuoda tämmöisen ajankohtaiskeskustelun tähän saliin jossa voitaisiin katsoa ovatko tässä ohjeistus ja toimintamalli semmoisia kuin tänä päivänä ja erityisesti tulevaisuudessa tarvitaan

noin puolet taloudestamme tulee vientisektorilta ja ne tuotteet ja palvelut joita me viemme ovat hyvin pitkälti investointitavaraa investointihyödykkeitä

se on se lintilän työryhmän mukainen järjestys täydennettynä myös tällä hallinnon uudistamisella ja hallituksella ei ole mitään sen ihmeempiä uusia kantoja

eli me elämme pysyvästi yli varojemme ja sen takia kaikki vastuulliset päättäjät ovat velvoitettuja tekemään toimia muun muassa rakenteellisia uudistuksia joilla tämä pysyvästi yli varojen eläminen loppuu

meillä on valmisteilla t k verokannustin tai kasvuyrittäjyysverokannustin ja haluamme pitää työn verotuksen nykyisellä tasolla koska se on tärkeää myös yli

hallitus on kolmeen otteeseen leikannut nostanut veroja ja investoinut kasvuun sen verran että sen arvioitiin riittävän velkasuhteen taittamiseen

olemme siis tilanteessa jossa yhtäältä on puolustettava talouden uskottavuutta hillittävä velkaantumista mutta varottava myös ylilyöntejä

arvoisa puhemies

tässä olemme siis onnistuneet bkt ja työllisyys kun normaalisti seuraavat toisiaan hyvinkin tiiviisti ellei tähän vaikuteta väliaikaisesti talouspoliittisilla toimilla kuten nyt tehtiin

eristäytyminen ei ole itsenäisyyttä

opposition välikysymyksessä todetaan myös seuraavaa

tiivistäen voi sanoa että suomen tavoitteena on lisätä arktiselle alueelle kasvua ja kilpailukykyä tukevia painotuksia arktista ympäristöä kunnioittaen

georgian sodan vaikutukset sekä finanssimarkkinoiden epävakaudesta seuranneet paineet venäjän talouteen voivat vaikuttaa monella tavalla sekä poliittiseen että taloudelliseen kehitykseen

niin kuin tuossa aikaisemmin totesin tilanne meni näin niin kuin kuvasin ja nyt on hyvä kun korkein hallinto oikeus on tehnyt oman tulkintansa niin siinä ei ole sitten enää kenelläkään mitään muuta sanottavaa

saimme erittäin hyvän palautteen muun muassa kansainväliseltä valuuttarahastolta siitä talouspolitiikasta jota olemme kriisiaikana hoitaneet ja siitä exitistä jota nyt olemme tekemässä

minä en tiedä minkä takia suomen pitäisi tieten tahtoen pyrkiä siihen että sekä suomi että muut maat voisivat harjoittaa huonompaa talouspolitiikkaa missä rakenteellinen alijäämä olisi suurempi

robinson crusoe saa saarellaan vapaasti päättää kaikista asioistaan itse mutta päätettävien asioiden määrä kutistuu silloin aika vähään

mutta se on tosiasia että aina kun tehdään kiristävää finanssipolitiikkaa sillä on lyhyellä tähtäimellä yleensä kielteinen vaikutus talouskasvuun

hallituksen tarkoituksena on määritellä sitä mitä me tahdomme euroopan tulevaisuudelta mihin olemme valmiit sitoutumaan ja minkä puolesta olemme valmiit tekemään työtä

oppivelvollisuusikää nostetaan opiskeluun pääsyä nopeutetaan opintoaikoja lyhennetään ja oppisopimuskoulutuksesta tehdään sekä yrityksille että nuorille nykyistä houkuttelevampi vaihtoehto

se että palkansaajajärjestöt ja työnantajajärjestöt kykenivät sopimaan laajasta raamiratkaisusta tuo siis ennustettavuutta työrauhaa ja vakautta suomen talouskehitykseen

hyvin monet maat olisivat kaatuneet viime toukokuussa ellei silloin euroalue ja vähän laajemminkin euroopan unioni olisi kyennyt tekemään ratkaisuja jotka rauhoittivat tilapäisesti markkinat

sen ulkolaisen asiakkaan vaikkapa ulkolaisen paperinvalmistajan pitää luottaa markkinaan pitää luottaa siihen että paperi menee kaupaksi ja sen pitää vielä saada rahoitus hankinnalleen ennen kuin pystyy suomalaiselta paperikonevalmistajalta ostamaan paperikoneita

tämä on määräaikainen muutos mutta hyvin merkittävä ja toivomme että tällä toimenpiteellä poistamme työnantajilta tarpeen irtisanoa lomautettu ihminen vain sen takia että kustannukset pienenisivät

arvoisa puhemies

nyt odotamme eduskuntaryhmien omaa kannanottoa tähän

tämä koko uudistus eli yhtiön maksaman veron selkeä alennus esimerkiksi teollisuusyritysten maksaman veron selkeä alennus tähtää siihen että suomessa voidaan palkata ihmisiä ja suomessa tehdään uusia investointeja eli saadaan kasvuyrittäjyyttä ja sitä kautta työpaikkoja

ja sitten kolmas on se että pitää etsiä toimenpiteitä jotka lisäävät suomalaisen yrityselämän kilpailukykyä eli kykyä pärjätä globaalilla markkinalla kykyä voittaa tarjouskilpailuja ja kykyä työllistää ihmisiä pääsääntöisesti suomessa

taloustilanne on vaan tämmöinen että me emme pysty sitä tässä tilanteessa kovasti ennakoimaan

puhemies

arvoisa puhemies

ja kun tiedämme että kyseessä ei ole hallituksen ja opposition välinen riita jokaisesta poliittisesta ryhmästä vähintäänkin löytyy yksittäisiä henkilöitä mutta myös poliittisia ryhmiä eri poliittiset ryhmät ovat olleet sellaisessa tilanteessa että ovat joutuneet täsmentämään omia perinteisiä toimintatapoja tästä syystä on järkevää ja välttämätöntä että koko poliittinen järjestelmä katsoo peiliin ja käy pelisääntökeskusteluja niin että pystyisimme porukalla yhdessä tämän luottamuksen palauttamaan

se on mahdollista lopettaa se on tämän ongelman paras puoli mutta se vaatii sitä että a suomessa on työpaikkoja lisää niitä syntyy b suomessa tehdään enemmän työtä kuin tänä päivänä ja c me saamme erityisesti julkisesta palvelutuotannosta parempaa tuottavuutta ja tuloksellisuutta aikaiseksi

uutiset euroopasta huolestuttavat suomalaisia

mutta velkaantuminen lopetetaan sillä että saadaan uutta kasvua siinä meidän toimintakykymme on rajallinen koska se riippuu myös ulkomaailman tilanteesta aika paljon toisaalta sillä että lisäämme tuloja eli perimme enemmän maksuja ja korotamme veroja ja sillä että leikkaamme menoja

niin kuin tuossa totesin me olemme halunneet vastoin kuin ehkä osa tästä salista tehdä eläkkeensaajille ja palkansaajille ostovoimaa lisääviä tuloveron kevennyksiä

moni pohtii säilyykö oma tai läheisen työpaikka nousevatko asuntolainojen korot tai joudutaanko hyvinvointipalveluista leikkaamaan